hyvä nyt että saadaan muutaman kymmenen miljoonan lisät joilla voidaan näitä huononnuksia paikata

eli ainakin minulla oli enempi kysymyksiä kuin suoria vastauksia

suomessa pystytään esimerkiksi puunjalostusprosesseissa uusissa biotehtaissa tuottamaan luonnonmukaisia torjunta aineita

kuten ministerikin mainitsi tulevaisuudessa on suuria hankintoja maalle merelle ja ilmaan ja sitten hän mainitsi myös tästä kriisinhallintamäärärahojen supistumisesta

tunnistautumisväline on tarpeen itsemääräämisoikeuden käyttämiseksi eikä puolesta asiointi ole oikea ratkaisu silloin kun henkilö itse on oikeustoimikelpoinen

herra puhemies

ympäristövaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän istunnon päättymisen jälkeen valiokunnan huoneeseen s talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

arvoisa puhemies

myös niille kansalaisille tulisi turvata pääsy julkisiin palveluihin jotka eivät osaamisen kielitaidon tai jonkin muun syyn takia käytä sähköisiä palveluja

onko tarkoitus että jollain alueilla lopetettaisiin kriisinhallinta ulkomailla vai kuinka mahtaa olla

noin puolet niistä on biologisia torjuntaeliöitä sisältäviä valmisteita

ja niin kuin tiedetään tämä erillinen nato selvitys on tulossa ja samoin puolustusselonteko ja sitten tiedustelulaki koskien tietysti tätä sotilasasiaa

herr talman

hallinnon asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus muuhunkin kuin sähköiseen asiointiin ja hänen tulisi saada tarvittaessa myös henkilökohtaisia palveluja

miljöutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet i s huset genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

nämä luomutuotannon torjunta aineet ovat mahdollisimman luonnonmukaisia esimerkiksi tunnettu hyönteismyrkky pyretriini on luonnossa esiintyvä ja nopeasti hajoava aine

pitäisi löytyä työpaikkoja

mutta erityisen kiitoksen haluan antaa ministerille siitä että hän teki voimallisesti töitä että puolustusvoimien käyttöön saatiin sarviniemen alue tuolla venäjän rajoilla

tämä oli niin suuri paketti että paljon yksityiskohtia on vielä tutkittavana mutta se varmaan selviää valiokunnan kokouksissa

hyväksyttyjen aineiden joukossa ovat myös esimerkiksi hedelmäpuiden leikkaushaavoihin käytettävä mehiläisvaha ja punkkien torjuntaan käytettävä mäntyöljy

arvoisa puhemies

mutta kukaan yrittäjä ei uskalla tänä päivänä ruveta yrittäjäksi niin paljon esteitä ja tätä byrokratiaa on täällä suomen viidakossa

jo alussa sanoin että meidän olisi syytä lähteä rakentamaan myös luomutuotannossa luottamukseen perustuvaa järjestelmää viranomaisten toimijoiden ja tuottajien välille

ala tarvitsee kasvua ja kannustusta kasvuun vähemmän byrokratiaa ja enemmän neuvontaa ja tukea markkinointiin

parasta markkinointitukea olisivat kattavat luomusuositukset työpaikka ja laitosruokailussa

tampereen yliopiston vaihtoehto eläinkokeille keskus ficam on ensimmäisiä maailmassa eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä järjestelmällisesti kehittävä keskus

siinä edistettäisiin kotimaista tuotantoa työllisyyttä ja terveyttä

asumisen määrästä ei voikaan niin helposti säästää

ficamissa on kehitetty menetelmä jota voidaan käyttää eläinkokeiden sijaan tai niiden täydentäjänä syöpä silmä ja reumalääkkeiden kehittämisessä

ruuan laadusta säästäminen näkyy myös helposti kansanterveyden menoissa

pahinta on että esimerkiksi koulut päiväkodit ja sairaalat tarjoavat vähäravinteista ruokaa usein ulkomaisista raaka aineista tehtyä

niin kauan kunnes päästään tähän ettei tarvitse uhrata rottia tai muita eläimiä nämä eläinkokeet tietysti jatkuvat mutta ehkä joskus parinkymmenen vuoden päästä

mitenkä hallitus pystyisi voimakkaammin tukemaan suomalaista ruokaa jopa luomutuotantoa jotta voisimme taata entistä terveellisempää ruokaa niin laitoksiin kuin tavallisten myös köyhimpien ihmisten ruokapöytiin

sitten on myös pelätty mitenkä käy näitten kemera tukien ja yleensä sitä kun metsänhoitoyhdistys on tehnyt tämmöistä arvokasta neuvontatyötä ja muuta mitenkä tulee loppujen lopuksi käymään tämän lain osalta

ammatillisen koulutuksen arvostus suhteessa lukioyliopisto malliin on ollut heikompaa

työvälineet ovat kokeneet suuria muutoksia samoin kuin koko työelämän vaatimukset

ei ole nuoren helppo valmentautua työelämän odotusten mukaisesti työntekijäksi halliten kaikki tiedot ja taidot joita ammatissa menestyminen edellyttää

arvoisa puhemies

tätä lakiahan sovelletaan suomalaiseen alukseen ja merilain mukaan alus on suomalainen kun kuusi kymmenesosaa on suomalaisen omistuksessa

jos näin tapahtuisi niin nämä maaseudun asukkaat saisivat postinsa ehkä kertarysäyksenä kerran viikossa

yrityksissä muutokset toteutetaan nopeammin ja siirtyminen uusiin teknologioihin ja tuotantomenetelmiin tehdään kun tilanne niin vaatii ja rahat muutoksiin löytyvät

edelleen hallitus sanoo oikein että jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön ja pitää olla kunnolliset asuintilat ja myös ruokailutilat

kysynkin voiko ministerin sanaan luottaa että maaseudun ihmiset saavat postinsa kerran päivässä iltapäivällä niin kuin tähänkin saakka

oppilaitosten ja järjestelmien ja oppimisympäristöjen ajantasaistaminen on kallista ja hankintojen tulisi palvella vuosikymmeniä

ne ovat suuria asioita

aivan kuten edustaja lindströmkin on maininnut olen myös sitä mieltä että se on kaikkien meidän yhteinen etu että tämä laivan tarkastus kuten entisessäkin laissa ennakoidaan hyvin tarkasti ettei sitten vasta myöhemmin koska jos sattuu jotain tulemaan siinä voi tulla kysymykseen että kuka tässä laivan korjauksessa on esimerkiksi vastuussa

nämä parantuvat vain työtä tekemällä ja työhön tarvitaan ennen kaikkea suomen pienyrittäjiä ja työntekijöitä

ei oppilaitos pysty ostamaan uusimpia sorveja tai laserleikkureita noin vain

nyt juuri kun hallitus antoi tämän yritysverotuksen alennuksen niin tämä ei kerta kaikkiaan auta ketään pienvaltaista yrityksiä jotka työllistävät

oppilaan kuitenkin tulisi hallita monenlaista tekniikkaa ja taitoa

oliko tämä tietentahtoisestikin tämän hallituksen linja

sosiaalihuolto koskettaa vauvasta vaariin meitä kaikkia

valtionta louden tarkastusvirasto pitää hyvänä että hallitusohjelmassa ei ole kahden edellisen vaalikauden tapaan tavoiteltu ennusteita nopeampaa kasvua vaan pohjaksi on otettu arvio julkisen talouden kestävyysvajeesta

täällä kokoomuksen edustaja kerran sanoi että kaksi tärkeää asiaa on korjattu eli pitää antaa kuitti maksajalle ja sitten palkka maksetaan suoraan pankkitilille

maassa ja maastamuutto työn perässä on vaikeuttanut sukupolvien välisen yhteydenpidon ja toisistaan huolehtimisen toteuttamista

nyt pitäisi puuttua siihen että yrittäjällä joka tulee tänne ulkomaisella yrittäjällä on rekisteröimispakko ja myös tämä hollannin malli eli tilaajavastuu ulotettaisiin pääyrittäjään

sosiaali ja terveydenhoitopuolen opiskelijat harjoittelevat yliopistollisissa sairaaloissa kunnallisissa laitoksissa ja yksityisissä laitoksissa

ennen maalla perhe käsitti eri sukupolvet jopa saman katon alla asuvina tai lähitaloissa

yksinhuoltajia on paljon

suomessa hukataan resursseja kun tuotekehitys ja testaus toteutetaan usein projektiluontoisesti

on selvää että velkaantuminen on taitettava ja kaikkien on osallistuttava talkoisiin mutta sopeuttamisen vaikutukset eivät saa liiaksi heikentää jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien kansalaisten olosuhteita

myöskin isoissa rakenteellisissa muutoksissa kuten sote uudistuksessa ja kuntien tehtävien vähentämisessä tulee mennä lähtökohtaisesti kuntalainen edellä

suuri osa näistä on ollut käytössä vain yhden tutkimusprojektin ajan

vaikka talouden tila on vakava kuntalaisten lähipalvelut on turvattava ja pidettävä huoli että myös ihmiset jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan saavat inhimillisen kohtelun ja riittävän toimeentulon

jos käytettäisiin järkeä voitaisiin tuotekehitysympäristöt valjastaa palvelemaan myös käytännönläheisesti ammattia opiskelevia

tämä luo turvattomuutta

asioita suunnitellaan lyhyellä tähtäimellä

ihmissuhteisiin sitoudutaan löyhemmin olipa kyseessä elämänkumppani tai vastuu lapsista vanhemmuuden tehtävästä

välittömien sopeuttamistoimien lisäksi hallitus aikoo toteuttaa rakenteellisia uudistuksia

ihmiset kokevat että heillä on vapauksia ja he käyttävät niitä mutta kun aina vapauteen kuuluu myös vastuu vastuu omista teoista valinnoista on liian usein unohdettu tai sitä ei riittävästi ymmärretä

tämä olisi rakenteiden joustavuuden ja innovoinnin kautta saatavaa hyötyä josta yhteiskunnan lisäksi erityisesti ammattia opiskelevat nuoret hyötyisivät

tämän päivän mummit ja ukit eivät myöskään halua olla nuortensa perheiden käytettävissä niin tiiviisti kuin ennen vaan vain silloin kun itselle sopii ei aina silloin kun tarvetta olisi

vai tavoitellaanko sote uudistuksen rinnalla rakenneuudistusta jolla siirretään kunnalta muitakin tehtäviä ja velvoitteita suuremmalle aluehallinnolle jolloin samalla siirretään päätösvalta pois kunnilta

ensin perustutkinto ja sitten täydentävät osat muutaman vuoden työjakson jälkeen

jokaisella on oikeus omaan elämään

vaikka näitä mahdollisuuksia on ja erilaisia kursseja ammattitaidon täydentämiseen löytyy pilvin pimein olisi monilla aloilla hyödyksi että tutkintotavoitteissa olisi täydentäviä jaksoja esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden ajalle sijoitettuna ensimmäisen tutkinnon suorittamisen jälkeen

onko vastuun kantamisen kyky tai kyvyttömyys maailmanlaajuinen ongelma

nyt hallitusohjelmassa edellytetään että ministeriössä laaditut ehdotukset tehtävien vähentämisestä ovat yksilöityjä ja perusteltuja sekä sisältävät konkreettiset toimenpiteet

se on yhteiskunnan perusyksikkö joka pystyy normaalioloissa selviytymään ottamistaan tehtävistä ja vastuista toinen toistaan tukien

arvoisa puhemies

näitä esityksiä konkreettisista toimenpiteistä ei yrityksistä huolimatta viime vaalikaudella saatu esille

varsinkin peruskoulusta ammattiopistoon suuntaava nuori ei voi mitenkään pystyä hahmottamaan itselleen sopivaa ammatillista linjaa

pohjoismaista hyvinvointivaltiota on rakennettu siitä lähtökohdasta että jokainen käy töissä nykyisin vielä entistä pitempään

samoin edellytetään että ennen lakiesitysten antamista ja toimeenpanoa uudistuksilla tavoitellut kestävyysvajevaikutukset tulee arvioida

monilla aloilla ensimmäinen vuosi on yleistä ja sitten opinnot lähtevät suuntautumaan siihen valittuun ammattiin

toivottavasti ammattialan vaihtaminen opintojen aikana pystyttäisiin tekemään entistä enemmän joustavaksi

arvoisa puhemies

myös todellinen osaaminen ja sen mittaaminen vaatii parantamista

samoin pitkäaikaistyöttömyys on pahasta ja olemme kiinnittäneet huomiota myös osa aikatyöhön niin että olisi tärkeätä että ihminen saisi sen vakituisen työpaikan ja voisi suunnata elämänsä asioita eteenpäin

synnyttää uusia kansalaisia kasvattaa ja kouluttaa lapset ja nuoret menestyviksi työntekijöiksi ja vastuullisiksi ihmisiksi terveiksi ja vahvoiksi jotka ovat vielä vanhuksinakin eläkeläisinä mahdollisimman omatoimisia

ehkä ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ecvet järjestelmä tuo tähän nyt sitten vähän apuja

jokainenhan meistä toivoo että investoinnit lähtisivät liikkeelle mutta tilanne on tällä hetkellä odottava ehkä jopa hälyttävä koska teollisuustuotantoa siirtyy jatkuvasti ulkomaille

ollaan tästä asiasta mitä tahansa mieltä niin me olemme olleet ennen vaaleja ja niiden jälkeen sitä mieltä että emme voi rangaista niitä ihmisiä joilla on lääkekuluja valtavasti

valiokunta on myös kiirehtinyt toimenpiteitä ely keskusten määrärahan riittävyyden turvaamiseksi ja se on myös totta tänä päivänä samoin kuin globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset ovat tuoneet näitä äkillisiä rakennemuutosalueita eri puolille suomea ja siinähän sitten ministeriöiden pitäisi miettiä mitenkä näitä työpaikkoja saadaan niille joita on sadoittainkin jäänyt työttömäksi

päättäjiltä ja yrityksiltä vaaditaan nyt viisautta jotta löydämme maahamme kasvu ja investointimahdollisuuksia joiden kautta saamme sadoilletuhansille työttömille työpaikkoja ja jotta jokaisella ikään katsomatta olisi tulevaisuudessakin turvallinen elämä

esimerkiksi palvelu ja hoitoalalla sosiaaliset taidot ja aikaisemmissa ammateissa hankitut valmiudet pitäisi pystyä arvottamaan paremmin ammattia vaihdettaessa

olisi ehkä syytä tarkastella pätevyysvaatimuksia välillä maalaisjärkeä käyttäen

meidän suomalaisten tulee myös olla aktiivinen toimija tässä itämeri yhteistyössä mutta täytyy olla myös semmoiset oikeanlaatuiset suhteellisuudentajut siinä mistä oikeat ja varsinaiset uhkatekijät tulevat

työttömyys toimeentulo ammatinvalinta yhteiskunnan resurssien nopea väheneminen